voi tietysti olla kysymys myös siitä että ne ovat olleet siellä metsässä jo sen verran pitkään että ne ovat sinistyneet ja silloinhan sille ei ole muuta arvoa kuin haketuksen arvo

kansallispuistoon liittyy myös kirjakkalan ruukkimiljöö johon pääsin tutustumaan viime tammikuussa kun olimme eräkerhon kanssa peuranmetsästysreissulla siellä suunnalla todella hienoa aluetta

pitää olla suunnittelijat niin sähköpuolelle kuin lvi puolelle ja sitten itse rakennukselle täytyy olla suunnitelmat ja sitten täytyy olla vielä vastaava mestari ja viranomaistarkastukset ja kaikki hormintarkastukset niin että kyllä siinä tällä hetkellä valvontaa on

mutta kyllä minulla vain semmoinen kokemus on nyt ihan omankin taksikokemuksen kautta helsingissä että en ole tullut ymmärretyksi minne olen menossa

mutta mitenkä on päässyt tässä menneinä vuosina käymään sillä tavalla että on rakennettu semmoisia taloja että ne ovat homehtuneita rakennuksia

monessakin eri paikassa olen tykästynyt näihin ja tämä on erittäin hieno alue ja hieno asia että niitä säilytetään

minä ainakin muistelen että meilläkin kävi kunnasta arkkitehti tuolla uudella mantereella hakemassa oppia ja tuli sieltä sitten ja rakennettiin semmoinen koulu missä ei ollut räystäitä ollenkaan ja vesi meni heti sisälle

mutta metsästysseurojen merkitys on ollut suuri hirvien peurojen ja muiden vieraseläinten ja pienpetojen poistamisen suhteen ja jos ajatellaan että metsähallitus olisi joutunut ne omalla toiminnallaan poistamaan siellä olisi tarvinnut olla merkittävä määrä henkilökuntaa ja siitä olisi varmasti metsähallitukselle syntynyt lisäkustannuksia

meillä on erittäin suuria hankintarenkaita ja meillä lähiruuan valmistajat ja pyytäjät kalojenpyytäjät ja tällä tavalla pienet teurastamot eivät pärjää näissä kilpailuissa

ja on tietysti tarpeellista tarkastella sitä että se iso puu ei sitten lähde menemään hakkeeksi korhosen kanssa olen tästä ihan samaa mieltä

minä ajattelin että ollaanko tässä nyt tämmöisessä kansainvälisessä tai eurooppalaisessa kulttuurissa että ajelutetaan ympäri kaupunkia ensin ja sitten vasta viedään asiakas omaan osoitteeseen

nyt vain korhonen yrittää tässä saattaa hallituksen toimenpiteet näyttämään siltä että mitään ei olisi tehty

mitä me voisimme tehdä tälle että voitaisiin ruuan laatua tällä tavalla parantaa

mutta uskon että tähän on tulossa muutosta koska me valiokuntakuulemisessa tästä kuulimme ja tämähän nousi myös siinä hyvin vahvasti esille

ja sitten kun ne ovat aiheuttaneet ihmisille sairauksia työntekijöille ja oppilaille ja niin poispäin niin kyllä tähän täytyy tietysti muutosta saada ja toivottavasti tällä lakiesityksellä siihen nyt sitten hyvin vahvasti pyritään

ennen kaikkea kalastuslain kokonaisuudistus on ollut pitkä prosessi jossa on jouduttu sovittamaan yhteen osin hyvin ristiriitaisia intressejä jotka liittyvät erityisesti kalakantojen suojeluun ja kalavarojen hyödyntämiseen sekä saaliin jakoon eri kalaryhmien kesken mutta kun tällä kalastuslaillakin on pyritty turvaamaan kalakanta ja on yhteinen näkemys saavutettu niin ei enää asetuksella kiristettäisi sitä

paikallistuntemus on tietysti toinen

minulle on henkilökohtaisesti käynyt niin että nuori kaveri oli tietävinään missä kolmas linja on ja tuosta lähdin lasipalatsin nurkalta mutta ei tiennyt sitten kumminkaan ja piti neuvoa ja melkoinen lenkki tehtiin ennen kuin kolmas linja löytyi

mutta olen todella sitä mieltä että maahanmuuttajan on hyvä työllistyä tätä kautta ja heitähän tällä hetkellä näyttää ihan merkittävässä määrin varsinkin helsingissä olevan

täälläkin on pohdittu nyt sitten sitä milloin tämä kipukynnys tulee vastaan näitten kansallispuistojen osalta että vastustus nousee suureksi ja tällä hetkellä tämä on nyt ollut ennen kaikkea metsästäjien osalta ihan merkittävää

niin kuin tässä edustaja myllykoski totesi tämä olvassuohan kaatui juuri siihen että siellä olivat menossa nämä metsästysoikeudet pois kun kainuun alueella ja pohjois suomessa ajatellaan että siellä oman kunnan alueella saa metsästää

kautta aikojen on ollut pikavippejä niin kuin täällä on kuultu

on ollut kottivippejä ja aikoinaan oli vekselikin ja sanottiin että jotkut ajelivat vekselivetoisella autolla ja siinä vekselit juoksivat nopeampaan kuin autonpyörät pyörivät elikkä tässä on vähän samasta kysymyksestä kysymys

siellä täytyy olla hirviluvat se on erittäin tärkeää tai seura täytyy olla tai sitten täytyy olla joku järjestäytynyt ryhmä

itse olen maattomana metsästäjänä semmoisessa kymmenen hengen ryhmässä mille on haettu sitten aina muutama lupa ja on saatu

ne ovat tehneet kyllä sen karhunpalveluksen mitä nyt yritetään korjata

ja ennen kaikkea kun ministerikin mainitsi virkistyskäytön meillä on myös virkistyskäyttö on metsästys ja toivon ettei ainakaan tällä ympäristölailla estetä sitten myös sitä virityskäyttöä

tietenkin tämä markkinointi vieläkin kukoistaa

tapasimme heitä ja kartalta ihan tarkastelimme sitä tilannetta ja ne passipaikat ovat siellä reuna alueilla ja tämä on täysin mahdollista hoitaa sillä tavalla että he pystyvät hirvenajon ja peuranajon suorittamaan siellä mutta ne passipaikat voisivat olla siinä mihin he ovat ne aikoinaan suunnitelleet ja tornit rakentaneet

täällä on tämä turpeen kohta noussut hyvin esille ja uudella teknologialla ja erilaisilla suojavyöhykkeillä voidaan turvetta nostaa edelleenkin

arvoisa puhemies

retkeilijät ovat hyvin paljon kesällä ja sitten syksyllä jo marraskuulla joulukuulla kun muita retkeilijöitä siellä ei ole metsästäjillä olisi mahdollisuus silloin tarkastella tätä riistatilannetta

hallitus on mainostanut itseään sosiaalisesti oikeudenmukaisena hallituksena ja tällä hetkellä suomessa on liki miljoona köyhyysrajan alapuolella olevaa ihmistä

mutta tärkeämpänä pidän sitä että kontiomäki ylivieska päihitti kontiomäki iisalmi kontiomäkiiisalmiylivieska väli sähköistetään ja laitetaan rautatie kuntoon koska siinä on kumminkin erittäin suuret kuljetusmäärät ja ratapihoja pitää pystyä jatkamaan

hallituksen veroesityksessä kiristetään kotitalouksien energialaskua kohtuuttomasti ja yritykset on asetettu kohtuuttomien vaatimusten eteen energiakustannusten hallinnassa

siellä on tällä hetkelläkin metsäpeuroja aivan liikaa ja tammikuussa kun siellä metsällä olimme seitsemän vai kahdeksanko me saimme ja kaksi oli ollut jo auton kanssa kolaroimassa jalat oli verillä näillä peuroilla

hallitus mainostaa toimintaansa työllisyyttä tukevana mutta kelamaksun poistosta alkanut farssi uhkaa nyt tuhansien työpaikkojen olemassaoloa

tällä tavalla saadaan volyymiä pois tuolta

ne seuraukset mitkä siitä tulee tietysti kipua ja tuskaa sille eläimelle mutta myös se on mahdollista että se tulee auton ikkunasta läpi ja siinä on ihmishengistä kysymys

sillä saa tuloja että se pystytään kaupallistamaan myymään markkinoimaan ja brändäämään sillä tavalla että siellä ruvetaan käymään ja se tarkoittaa myös sitä että sinne tulee yksityisiä yrittäjiä jotka tarjoavat niitä palveluita

porvarihallitus toimii tietoisesti vastoin tätä periaatetta

se puhuu takuueläkkeen puolesta mutta toisella kädellä se ottaa eläkeläisiltä energiaverojen ja kunnallisverojen kiristyksen kautta pois korotuksen vaikutukset

ei metsähallituksen ole mahdollista niitä palveluja sille alueelle tuottaa

arvoisa puhemies

vaikka hallitus on tehnytkin toimenpiteitä lapsiperheiden olosuhteiden parantamiseksi ja yleensäkin aseman kehittämiseksi kyllä tämä ongelma näkyy hyvin paljon tämän hetken tilanteessa

lasten huostaanotto on ainakin meillä päin kasvamassa ja meillä on toimenpiteitä joilla on pyritty ennalta ehkäisevään toimintaan lapsiperheitten tilanteitten hoitamisessa ja tämä näkyy kyllä joka paikassa

yritys enää

mutta mehän kävimme edustaja kalliorinne ja myös perussuomalaisista soukola monen sadan kilometrin päässä viidakossa ja perehdyimme siellä vesihuoltotöihin saniteettiasioihin viljelyyn metsänhoitoon eroosion ehkäisyyn kaikkeen tämän tyyppiseen että he itse pystyvät tulemaan siellä toimeen

yliopistojen rehtorit kiertävät nyt rahaa kerjäämässä tohtorin hattuunsa ja minusta rehtorin tehtävänä on muu tehtävä kuin ehtiä sitä rahaa sinne toimittaa

sitten on tietenkin tämä että asumiskustannukset varsinkin semmoisissa perheissä missä on vaan yksi henkilö töissä ovat merkittävästi kasvaneet

tästä koulutuskysymyksestä olisi hyvä keskustella hyvinkin paljon se liittyy ensinnäkin peruskouluun ja sitten ammatilliseen koulutukseen toisen asteen koulutukseen ja nimenomaan siihen kestävyysvajeeseen

tämä yritys on pyrkinyt tuomaan suomeen tuotantoa mutta nyt saattaa virta kääntyä kun yritys joutuu maksamaan enemmän tästä veroa

sitten kun katsoo ansiotulojen ja pääomatulojen suhdetta miten ne ovat eläneet ansiotulojen pohja on koko ajan mennyt alaspäin ja pääomatulojen kautta yhä enemmän otetaan tuloa ja pääomatuloistahan ei kunnalle suoranaisesti tule sitä veroa

no tutkimus ja kehittämistehtävä on todella tärkeä asia ja sekin tulee turvata mutta onko tämä sitten oikea tie olla rahaa kerjäämässä

heitä itse koulutettiin tekemään sitä työtä heille ei tehty sitä työtä

tässä on se ongelma varsinkin pohjois ja itä suomen alueella että niiden siellä toimivien yritysten pääkonttorit ovat täällä pääkaupunkiseudulla ja päätökset tehdään täällä ja ne tukevat näitä säätiöyliopistoja

tässä on käyty ihan hyvä keskustelu mutta kun nyt on paikalla omistajaohjausministeri niin vielä haluan kysyä

arvoisa puhemies

mutta sitten jos tulee tämä kymppiluokka tänne peruskoulun puolelle niin se antaisi valmiuksia taas siihen että siellä voisi olla tämmöistä työelämään tutustumista ja enemmän harjoittelunomaisuutta ja tavallaan sille oppilaalle tulisi jo näkemystä siitä mitä mahdollisesti missäkin ammatissa sitten tehdään ja tällä tavalla tämä antaisi kestävyysvajeeseen uusia ulottuvuuksia

ainakin minulla on muistikuva että jossakin yhteydessä on tullut esille että olisi tämmöinen valtionyhtiöitten valintalautakunta tai joku vastaava mikä vallitsee hallituksen jäsenet

parhaiten se onnistuu rautateitä kehittämällä

elikkä kunta ei pysty vastaamaan siellä koska nämä ansiotulovähennykset joita ei ole kompensoitu valtion puolelta ovat purreet

kaikki huutavat tämän kansainvälistymisen perään mutta mielestäni yliopistoilla tulisi olla myös aluepoliittinen tehtävä ja tulisi tarkastella siltä kannalta myös yliopistojen tehtävärakennetta

ja kun on nähty näitä tilastoja mitä nyt on saatu irti sieltä niin siellä näkyy että samat henkilöt kiertävät tietyissä valtionyhtiöissä ja tällä tavallahan palkkiot nostetaan kaikista valtionyhtiöistä ja myös saadaan sitten hallituksen jäseninä jotakin hyötyä

rataverkon kehittämiseksi menossa olevat hankkeet on rakennettava ripeästi valmiiksi korjaus ja ylläpitoinvestointeihin saatava tasokorotukset ja uusia ratahankkeita aloitettava tärkeysjärjestyksen perusteella esimerkiksi kaivos ynnä muuta

tämähän edesauttaa myös sitä että annetaan sitten toimitusjohtajalle hänen esittämänsä palkkio tai palkka tilanteessa jossa ei olisi ollut mahdollistakaan

arvoisa puhemies

jos nyt keskitetään näitä vankilapalveluja tarvitaan kumminkin rakentamista ja tällä hetkellä näyttää että valtiolla ei ole rahaa rakentaa ja sitä myötä kun rakennetaan niin senaatti kiinteistöjen vuokrat nousevat

tässä on todettu hyvin monessa kohdassa että ohjeita on noudatettu mutta ovatko ylisuuret palkkiot sitten moraalisesti oikein siitähän tässä on hyvin paljon kysymys

tällä hetkellä kun on valtio velkaantumassa ja pitäisi säästöjä tarkastella joka kohteesta niin tämä luo semmoisen väärän kuvan tähän yhteiskuntaan että tietyllä porukalla on mahdollisuus ottaa palkkioita olipa tilanne mikä tahansa

koska vankien kuljettaminen ei minun mielestäni maksa niin paljon kuin rakentaminen ja lisärakentaminen tänne pääkaupunkiseudun lähelle niin hämeenlinnan kuin vantaankin osalta on ollut tarvetta tehdä lisäinvestointeja niin voitaisiinko ajatella että säilytetään tämä olemassa oleva vankilaverkko nyt tämmöisenä ja kehitetään sitä toimintaa näillä olemassa olevilla alueilla

sitten on vielä tämä johtajienkin puoli että hehän voisivat tietysti luopua niistä mutta katsotaanko tämä sitten saavutetuksi eduksi ja mennään sitten tiettyjen lausekkeitten taakse

arvoisa puhemies

näissä irtisanomistilanteissa jos yritys irtisanoo henkilökuntaa niin siinä pitäisi olla tietty aikaraja ennen kuin on mahdollista nostaa tuosta tuloksesta palkkiota tai muuta korvausta

on monta kertaa noussut esille tämä suomen energiaomavaraisuus ja nimenomaan nyt päästöttömien osalta ollaan tämän tuulivoiman kohdalla

hyvin useat ovat olleet puheissa kannattamassa opettajakoulutuksen jatkumista mutta kun tulee todellisen päätöksenteon aika silloin hallituspuolueen rivit ovat suorat

tämmöinenkin rajoitus siinä tietysti olisi koska näyttää hyvin paljon siltä että kun henkilökuntaa sanotaan irti niin sitten tulos on parempi niin taas ovat palkkiot ruhtinaalliset

rahaa ei tipu toiminnan jatkumiseksi

mutta sitten kun niitä ruvetaan käsittelemään julkisuudessa niin kansalaisten vastustus nousee näitä tuulimyllyjä kohtaan ja ennen kaikkea meilläkin oulujärven rannalla olisi erittäin hyviä tuulisia paikkoja mutta kun ne näkyvät kauas niin näillä syillä sitten kansalaiset ja mökkiläiset niitä vastustavat

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

muutama vuosi sitten opetusministeriön kulttuurivientiyksikkö käynnisti kansainvälisesti tunnetun niin sanotun kajaani prosessin jolla ollaan valmiit konkreettisilla ohjelmilla toteuttamaan euvenäjä kulttuuriyhteistyötä

siellähän täytyy tietysti olla projektityöntekijöitä niin että he tekevät niitä asioita oikealla tavalla mutta nämä eivät tee heidän puolestaan vaan he itse olivat tekemässä niitä

ennen kaikkea minä pidän tätä erittäin kalliina energiamuotona ja tässä nyt hallituksen esityksessä esitetään että vaikka saa energiatukea niin on mahdollista saada vielä sitten tämä sähkötariffi siihen päälle joten kyllä tämä erittäin kallista on silloin kun tuulee mutta jos ei tuule niin eihän se silloin tietenkään maksa mitään

kainuun korkeakouluväellä on toimivia kumppaneita erityisesti pohjoismaiden ja eu maiden suunnalla sekä kiinassa intiassa ja monissa aasian ja afrikan kehittyvissä maissa

erityisesti euroopan ulkopuolella on valtava opettajien koulutustarve

mutta jotta ei mene nyt ihan tähän kainuu asiaan niin sanon että sosialidemokraatithan hakevat parempia palveluita elinvoimaisuutta ja lähidemokratiaa

näillä asioilla mennään eteenpäin ja tällä tavalla me saamme vahvan kunnan ja siihen saadaan myös nämä sosiaali ja terveyspalvelut mitkä ovat erittäin tärkeitä ihmisille sijoitettua

arvoisa puhemies

sitten ne jatkotoimenpiteet olivat siinä mielessä hankalia että olisi pitänyt vapaille työmarkkinoille työllistyä mutta on pitkät matkat ei ole kyytejä ja omaa autoa ei ole varaa hankkia

arvoisa puhemies

minä tätä esitystä vähän ihmettelen siinä valossa että keskusta oli edellisellä kaudella pääministeripuolue ja ei silloin tullut tätä esitystä